haluan todeta sen että hallituksen lisäbudjetti on minun valmistelussani ja siellä on tällä hetkellä olemassa elementtejä jotka toivottavasti lisäävät sitä luottamusta sukupolvenvaihdoksen kautta ja toivottavasti lisäävät esimerkiksi arvonlisäveron kautta poiketa

minä olen aika useaan kertaan todennut tämän täällä että kannattaa suhteuttaa meidän tilanteemme siihen mitä maailmalla ylipäätään tapahtuu ja siltä pohjalta arvioida sitä mitä täällä kyetään tekemään ja mitä on tehty

erittäin hyvä huomio

tällä hetkellä meillä on valmistelutyötä käynnissä siitä löytyykö vielä tällä kaudella mahdollisuutta parantaa pienyrittäjien sosiaaliturvaa sillä tavalla että se lähentyy palkansaajan asemaa

haluaisin todeta myöskin sen että tämän täydentävän budjetin lisäksi täytyy ottaa huomioon se mitä on päätetty talousarvioesityksessä

minä en ole ihan varma onko tässä riittävästi aikaa näitten asioitten korjaamiseen tässä yhteydessä mutta vuosiahan tulee joittenka kautta voidaan näitten yrittäjien toimintaedellytyksiä ja sosiaaliturvaa parantaa

meillä on tällä hetkellä näitten startupien osalta kohtalaisen hyvä rahoitustilanne sinne tulee rahoitusta oikealla tavalla mutta silloin kun pitäisi lähteä skaalaamaan sitä yritystoimintaa on sitten kysymys kotimarkkinoilla toimivasta yrityksestä tai kansainvälisille markkinoille pyrkivästä niin siellä on onttoutta ja sinne pitää löytää uusia rahoitusvaihtoehtoja

niin kuin todettu omassa puheenvuorossani alun perin totesin että tässä täydentävässä budjetissa on kysymys siitä että halutaan kasvua tukevia toimia vielä vahvistaa ja toisaalta arjen kipupisteitä pieneltä osaltaan poistaa

se työ käy

iso linja on hyvin samankaltainen kuin hallituksen esityksessä

minulla ja muutamilla muilla hallituksen toimijoilla on tapaaminen tiistaina euroopan investointipankin pääjohtajan kanssa ja tarkoitus on siellä esitellä suomalaisten näkökulmia tämän rahan käyttöön

linjaero ei hahmotu

minun on vielä vähän vaikea vastata siihen kun en ole päättämässä komission puolesta siitä asiasta mutta se on kuitenkin hanke joka on lähtenyt liikkeelle euroopassa komission puheenjohtajan toimesta

täällä kysyttiin näistä vammaisetuuksista

tällä hetkellä on valmistelussa monenlaisia erilaisia keinoja jotka vaikuttavat lapsiperheitten asemaan ja joilla saa korjattua sitä tilannetta joka nyt kehyspäätöksen osalta näyttää negatiiviselta heidän osaltaan

tämä talouden ahdinko mikä tällä hetkellä vaivaa eurooppaa ja vaivaa myöskin suomea on pitkän aikaa vaivannut vaikuttaa juuri kuvaamallanne tavalla

tähän asiaan täytyy löytää ratkaisu joka mahdollistaa pienten yritysten saatavien nopean toteuttamisen näissäkin olosuhteissa

hallitus jatkaakin työtään harmaan talouden torjumiseksi

arvoisa edustaja puumala minä en kuullut äsken omasta suustani tuollaisia sanoja minä en kuullut sillä tavalla mutta teillä on ilmeisesti jonkunnäköinen toisenlainen kuulo tässä suhteessa

arvoisa puhemies

kun työministeri lindström julkisuudessa on todennut että tämä malli mitä nyt on neuvoteltu riittää niin onko se valtiovarainministerin kanta vai onko hallituksella joku kolmas kanta joka ei välity nytten sitten tänne eduskunnan keskusteluun

toinen asia josta olen hieman huolissani on se että kun työministeri lindström on täällä eduskunnassa useampaan otteeseen todennut kuukausien ajan että otetaan käyttöön tämä malli jossa peruspäiväraha passiivisena päivärahana saatetaan aktiiviseen käyttöön ikään kuin työllistämismäärärahoiksi aktiivisiin toimenpiteisiin ja se ei maksa mitään itse asiassa säästää valtion kustannuksia niin missä tämä viipyy

olemme tässä salissa puhuneet paljon suomen talouden vaikeuksista

pitkällä aikavälillä huoltosuhteemme heikkenee

siis työntekijöiden osuus väestöstä laskee

samalla ikäsidonnaiset menot kasvavat

pitkän ja keskipitkän aikavälin ongelmien lisäksi meillä on lyhyellä aikavälillä vaikeuksinamme kahden jopa kolmen kriisin vaikutukset

tällä saataisiin työllistettyä niitä tuhansia ihmisiä jotka odottavat sitä työllistämisrahaa aktiivirahaa jotta he voisivat työllistyä palkkatuen muodossa

näiden vaikeuksien vuoksi pidän erittäin tervetulleena että kaikissa varjobudjeteissa oli haettu ratkaisuja kasvun ja työllisyyden edistämiseen elinkeinorakenteen ja huoltosuhteen vahvistamiseen

edustaja paasion puheenvuoroon voin yhtyä täysimääräisesti siitä lähtökohdasta että näiden ongelmien tai epäkohtien taustalla ei missään tapauksessa ole pelkästään senaatin sisäinen toiminta vaan kysymys on kyllä siitä että omistajan ohjauksessa on epäonnistuttu ja se on syytä tässä selkeästi todeta

tuolla senaatissa on osaavaa joukkoa tekemässä tätä työtä ja minä toivon että kun tässä kehitystyössä lähdetään liikkeelle niin voidaan sitä osaamista käyttää arvokkaasti ja arvokkaalla tavalla hyväksi

arvoisa puhemies

lupasin silloin valiokunnassa että tämä raha palautuu tavalla tai toisella riippuen perhepaketin ratkaisusta takaisin siihen käyttöön mikä oli sovittu käyttö sille rahalle

arvoisa puhemies

ennen kaikkea suomi ja suomalaiset tarvitsevat nyt hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kestävällä tavalla turvaavaa talouskasvua vientivetoista ja työtä luovaa talouskasvua työtä työttömille

senaatilla on ristiriitainen rooli toisaalta edullisia tilaratkaisuja erityisesti valtionhallinnolle tarjoavana konsulttina ja samaan aikaan tuottotavoitteita toteuttavana liikelaitoksena

yhtiöllä on nykyoloihin korkea tuottovaatimus

me tarvitsemme myös rakenteellisia toimenpiteitä jotta väestön ikääntyessä meillä on tarpeeksi käsipareja niin ikäihmisten hoivatarpeisiin uusiin investointeihin kuin kaikkien suomalaisten vaurauden kasvattamiseksi

osana talouden kuvaa mutta erityisesti ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta jännitteiden lisääntyminen venäjän ja lännen välillä on vaikuttamassa monin tavoin suomalaisten ihmisten mielissä ja osin ihan arkeenkin

arvoisa rouva puhemies

senaatin toiminta perustuu valiokunnan mietinnön mukaan pitkiin ja vuokralaista poikkeuksellisen vahvasti sitoviin vuokrasopimuksiin vuokralaisten vahvasti alisteiseen suhteeseen vuokranantajaan

pelkoja ja epävarmuutta ihmisten mielissä lisäävät radikalisoitumisen vahvistuminen erityisesti lähi idässä ja sen näkyvät vaikutukset euroopassa

tämän digitalisaation eteenpäinviemisen näkökulmasta on erittäin tärkeätä että kansalaiset kokevat luottamusta tietoliikenneverkon viestintäsalaisuuden säilymiseen

valiokunnan arvion mukaan senaatin ja vuokralaisten yhteistyö ei ole kaikilta osin toiminut riittävän hyvin sillä seurauksella että tilojen käyttö on silloin tällöin tehotonta että senaatti ei valiokunnan käsityksen mukaan tunne asiakkaitten tarpeita riittävän hyvin ja että senaatin keräämien vuokrien täysmääräisesti kompensoitumattomuus indeksikorotuksiin on johtanut toimintamenojen piiloleikkauksiin

ulko ja turvallisuuspolitiikan mutta myös puolustuspolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden ratkaisuilla on ihmisten turvallisuudentunteen näkökulmasta tässä suhteessa iso merkitys

meillä tänään ulkoasiainvaliokunnassa käytiin tästä tietoliikenneverkon tiedustelusta asiantuntijakuulemista ja nyt jos ymmärsin oikein teidän äskeisen vastauksenne niin tähän kysymykseen liittyen totesitte jollakin tavalla siihen malliin että asianomaisia valiokuntia ainakin tullaan tiedottamaan tästä kysymyksestä

suomi on läntisenä eurooppalaisena sivistysvaltiona ja maapallon mittakaavassa varakkaana ja hyväosaisena kansakuntana osaltaan velvollinen kantamaan vastuunsa esimerkiksi kehitysyhteistyössä maailman köyhimpien ihmisten aseman parantamiseksi

nyt tänään kun kuultiin noita virkamiehiä tuolla ulkoasiainvaliokunnassa siellä kyllä nousi vahvasti esille että tässä on sen mittakaavan asiasta kysymys että se edellyttää yhteistä parlamentaarista valmistelua ennen kuin varsinaiset lakiesitykset tullaan tekemään

valiokunta kiinnittää minun mielestäni huomiota hyvin siihen että valtionhallinnon eri toimialojen toimitiloista kerättävät vuokrat jäävät eduskunnan budjettivallan toteutumisen näkökulmasta ainakin osin piiloon

näissä asioissa tehtävillä ratkaisuilla on iso merkitys suomesta ja suomalaisista syntyvälle kuvalle maailmalla

hienoa että pääministeri suhtautuu tähän sosialidemokraattien esitykseen myönteisesti ja tämä on ehkä hyvä alku uudelle yhteistyölle opposition ja hallituksen välillä

arvoisa puhemies

valiokunnan havaintojen mukaan hallinnonaloilla ei ole riittäviä työkaluja vaikuttaa vuokramenoihinsa eikä senaatin toiminta kaikilta osin tue tilojen tehokkaampaa käyttöä

nyt porvarihallituksen leikkausohjelman mukaan perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen korvamerkityt rahat leikataan kokonaisuudessaan samoin yleissivistävän koulutuksen laatua parantamaan tarkoitetut rahat

meillä on lukemattomia hyviä esityksiä liittyen työttömyyden poistamiseen työllisyyden lisäämiseen talouskasvuun ja viennin vetoon ja toivomme että kuuntelette samalla tavalla

valiokunta esittää minun mielestäni perustellusti että erityistilojen osalta vankilat teatterit museot ja niin edelleen vuokramalli pitää muuttaa kustannusperusteiseksi ja valiokunnan näkemyksen mukaan tulee selvittää olisiko senaatin luovuttava yliopistokiinteistöistä

porvarihallituksen linjaus on siis se että meidän lapset ja lapsenlapset opiskelevat isommissa ryhmissä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden selviytymismahdollisuudet heikkenevät yleissivistävän opetuksen laatu heikkenee ja opettajien työkuorma lisääntyy

nyt meillä on tällä hetkellä tilanne että poikittaisliikenne on lakkaamassa pääosin ja toisaalta tämä siuntion liikenne lakkaamassa ja ne ihmiset odottavat vastauksia tähän aikaan eivät he odota vuoden päähän niitä vastauksia

yliopistoilla on tämä halu ja tämä on nyt kirjattu myöskin hallitusohjelmaan ja tätä selvitetään tällä hetkellä eteenpäin viedään asiaa

toivon että tässä voitaisiin harkita myös tätä rakentavaa esitystä jota sdp nyt esitti että pienennetään pikkuisen sitä autoveron keventämistä vähän toistakymmentä miljoonaa ja sillä ostettaisiin nyt tämä liikenne ensi vuoden aikana kuitenkin

kysymys kuuluu

kun tätä porvarihallituksen koulutuspolitiikan koko kuvaa katsoo ei voi päätyä muuhun kuin että sanat ja teot ovat vahvassa ristiriidassa jo hallituksen alkutaipaleella

arvoisa puhemies

me tulemme ottamaan valtiovarainministeriössä huomioon nämä näkemykset valiokunnan mietinnöstä täysmääräisesti ja sillä tavalla että ne näkyvät senaatin toimintaa kehitettäessä

hyvä kysymys

tässä nyt menee pääministerin vastauksissa asiat sekaisin

väestön ikääntyminen ja työurien pituus tämä kokonaisuus on tärkeä siinä mielessä kun arvioidaan sitä miten yhteiskunnan kestävyysvajetta kyetään umpeen kuromaan

opiskelijat ja opettajat kaikilla opetuksen tasoilla joutuvat porvarihallituksen leikkauslinjan maksumiehiksi ja koulutuksellinen eriarvoisuus tulee suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa lisääntymään

niin kuin tässä on nyt todettu vahvasti ja todettiin myöskin vaihtoehtobudjetin esittelyssä meillä on kertaluontoisia tuloja ja kertaluontoisia menoja ja niitä käytetään tase töihin mallilla sillä tavalla että saadaan luotua uusia työpaikkoja

onko tämän tien päässä se että rikkaiden varakkaiden ihmisten jälkikasvu kouluttautuu laadukkaissa opinahjoissa samaan aikaan kun pienituloisten lapset saavat tyytyä surkastuvaan julkiseen koulutukseen

arvoisa puhemies

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen erityisesti työttömiltä työnhakijoilta lyö korvalle lasten oikeuksien toteutumista ja rajoittaa työttömien vanhempien mahdollisuutta hakeutua työhön

verotuksessa on tehty progressiota lisääviä vaikutuksia ja on myöskin kyetty stubbin hallituksen toimesta kolmeen alimpaan veroluokkaan indeksikorotuksia tänä vuonna toteuttamaan

päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen johtaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden murtumiseen ja vie päiväkodit pienten nopeasti kehittyvien lasten säilöpaikaksi

työllisyys on parasta lääkettä eriarvoisuuden poistamiseen

arvoisa puhemies

kiitos

arvoisa puhemies

tämä leikkaus kohdistuu erityisesti kaupungeissa asuviin pienituloisiin eläkeläisiin

erityisesti ikääntyvään väestönosaan kohdentuvat myös lääkekorvauksien kela korvauksien terveydenhuollon sairaanhoidon ja matkakorvauksien sekä ruokavaliokorvauksen leikkaaminen